voitteko antaa edes joitakin esimerkkejä mitä nämä laajalle eri hallinnonaloille tulevat leikkaukset miljardin leikkaukset miljardin sopeutukset tarkoittavat esimerkiksi suomalaiselle koululle mitä ne tarkoittavat suomalaiselle terveydenhuollolle

toinen päähallituspuolue sdp päätti viime viikolla ministerikierrätyksestä

arvoisa puhemies

asuntopulan helpottamisen sijaan hallitus tappelee keskenään siitä mitkä keinot sopivat kenenkin aatemaailmaan ja asuntopula vain kärjistyy

ulkona sataa ulkona tulvii viljelijät ovat ahdingossa niin luonnonolojen kuin kehnon markkinatilanteen takia

arvoisa puhemies

ilmeisesti se on demarien aikaansaannosta että yrittäjien ja sukupolvenvaihdoksiin valmistautuvien yritysten verotusta kiristetään tuntuvasti

suomen miljardiluokan ongelmiin tarvitaan miljardiluokan ratkaisuja

viikon ajan sdp ja perussuomalaiset ovat hutkineet toisiaan sillä kenen naama miellyttää ketäkin ja käyneet kauppaa työtätekevien äänillä

tämä otetaan esille ensi viikolla helcomin kokouksessa missä on juuri aiheena ruoppausten ja läjitysten raportointi eri maista ja myös itse aion venäjän luonnonvaraministerin puoleen asiassa kääntyä

on anteeksiantamatonta että hallitus tässä tilanteessa leikkaa kansallisia tukia

jokaisen suomalaisen luottamus on kuitenkin ansaittava teoilla

se heikentää yrittäjyyttä työllisyyttä ja kasvun edellytyksiä enkä voi mitenkään ymmärtää miten joskus yrittäjäpuolueena itseään pitänyt kokoomus on voinut taipua tuon teidän ajamanne esityksen alle

lapsilisistä leikataan ja kaiken lisäksi luotte vielä lisää menoja aiheuttavaa kankeutta tänne järjestelmiin

keskustan esittämällä tavalla valtio voi ottaa vahvemman otteen teollisuuttamme ravistelevan muutoksen hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi sekä kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi

työpaikkansa menettäneille tilanne on aina sokki ja uskon että hallitus tekee voitavansa sen inhimillisen hädän helpottamiseksi

jos valtiolla on kuten ministeri sanoi rahat niukassa ettekä ole varma kannattaisiko valtion sijoittaa niin eikö yhtiö voisi tarjota suomalaisille kansalaisille sijoitusvaihtoehdon jossa säästöt pysyvät turvassa tuottaisivat hieman ja samalla suomalaisten säästöt edistäisivät tiestön ja rautateiden mikseivät myös vesiteiden ja sähköverkkojen rakentamista ja kunnossapitoa

käsittelyyn on tarvittaessa palkattava lisää väkeä sillä suunnitellut investoinnit on saatava liikkeelle

arvoisa puhemies

euroopan talouskriisille ei loppua näy ja sitä suurempi syy meillä on miettiä niitä toimia mitä voidaan tehdä täällä kotimaassa oman yrittäjyyden kasvun ja työllisyyden eteen

sote soppa porisee edelleen nuorten koulutuspaikkoja leikataan työttömyys lisääntyy kasvua ei ole näkyvissä

keskusta olisi myös valmis toteuttamaan investointien vapaan poisto oikeuden

toinen asia

meidän mielestämme suomalaista yrittäjyyttä kasvua työtä pitää tukea kaikin keinoin ja samalla pitää huoli valtiontalouden tasapainosta jos mielimme hyvinvointiyhteiskunnan säilyttää

se mitä aiotaan tehdä vielä paremmin kuin aikaisemmin on ottaa hyppy sekä maatalouden ravinteitten kierrätyksen tehostamisessa että yhdyskuntien ravinnekuormituksen saamisessa entistä paremmin hyötyyn ja haltuun

kokoomukselle valtion vahva rooli talous teollisuus ja yrittäjyyspolitiikassa on aina ollut vastenmielistä mutta sdp on aiemmin ymmärtänyt valtion rooliin liittyvät mahdollisuudet

onneksi suomen hallitus on kunnianhimoinen ja olemme keväällä päättäneet hallitusneuvotteluissa että tiivistämme tätä suomen omaa sopeutumistahtia

te olette sivuuttaneet ihmisten tarpeet

suomella on hyvä maine kestävän metsätalouden käytännön harjoittajana ja meillä eri osapuolet ovat laajasti yksimielisiä siitä miten talousmetsien käsittelyssä pitää myös luonnon monimuotoisuus ottaa huomioon

kun ensin on leikattu kuntien valtionosuuksista yli miljardi vuositasolla opetuksesta eri asteilta erikseen joitain satoja miljoonia niin sitten täällä vielä kehutaan että joku murunen sentään tuonne lasten koulutukseen ja sivistykseen on riittänyt

eläinten kaltoinkohtelua ei todellakaan suvaita ja tuotantoeläimet niin kuin lemmikkieläimetkin ansaitsevat hyvän kohtelun

ministeri urpilainen lupaili että kasvojen muutoksen ohella tapahtuu myös rytminvaihdos

edustaja sasi tuossa viittasi että meillä on ollut suomessa työryhmiä jotka ovat tehneet esityksiä kasvun ja yrittäjyyden ja investointien toteuttamiseksi

eli meidän esityksemme menee pitemmälle

tätä esittää myös perheyritysten liitto

se estää eu alueen ulkopuolisten vaikkapa karibian veroparatiisien käytön verosuunnitteluun

haluatteko te toteuttaa tämän keskustan ehdottaman infra oyn ja sitä kautta turvata tiestön ja sähköverkkojen kunnon vai katsotteko sivusta kun tiestö rapistuu ja sähköverkot siirtyvät ulkomaisiin käsiin

arvoisa puhemies

sitä on pyritty suomessa varmistamaan kehittämällä eläinsuojelulainsäädäntöä ja kehittämällä muun muassa maatalouden tukijärjestelmää

miten toisen päähallituspuolueen ministerien vaihdos näkyy hallituksen politiikassa

mielestäni biotalous on sellainen suunta

vesiensuojelusuunnitelmat etenevät

arvoisa puhemies

meidän on rakennettava energiateollisuuttamme ja muuta teollisuuttamme entistä enemmän siihen suuntaan että uusiutuvia luonnonvaroja järkevästi hyödyntämällä pystymme luomaan uutta teollisuutta uutta taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja

miten hallitus muuttaa politiikkaansa

tähän tarvitaan lisäpanosta ja hyvä hallitus jos kestävän metsätalouden rahoitukseen pistetään valtiolta vähän siemeniä yksityiset metsänomistajat pistävät roppakaupalla enemmän ja loppujen lopuksi valtiolle kertyy verotuloja enemmän kuin tuo alkuperäinen satsaus

se metsissä tehtävä käytännön työ ratkaisee ei se millä valtion tasetilillä joku omaisuuserä sattuu olemaan

ihmettelen suuresti

osa aikaista yrittäjyyttä sekä siirtymää palkkatyön ja yrittäjyyden välillä on helpotettava

viljelijät ovat tarttuneet esimerkiksi eläinten hyvinvointitukeen tai korvaukseen hakeneet sitä aktiivisesti vapaaehtoisena keinona entisestään mennä lainsäädännön yli tässä eläinsuojelussa

ja kun tähän vielä lisätään se että vanhempien vapautta päättää omien lastensa päivähoidosta kotihoidosta kavennetaan kyllä on kylmää kyytiä lapsille ja lapsiperheille

arvoisa rouva puhemies

kiitän edustajaa koska jo tuossa kysymyksessä kuvailitte hyvin paljon sitä mitä hallitus aikoo tässä kärkihankkeessa kalakantojen elvyttämiseksi tehdä

metsähallitus lain muutoksen yhteydessä metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet säilyvät ennallaan metsähallitukselle ei aseteta uusia tuottovaatimuksia ja tuolla luonnonvarasuunnittelulla aivan kuten tänäkin päivänä yksityiskohtaisesti metsähallitus suunnittelee mitä se tuolla pohjois suomessakin tekee ja siinä otetaan yhteiskunnan kaikki intressit huomioon myös vastaisuudessa

keskusta parantaisi yritysten rahoitusmahdollisuuksia kehittämällä finnveran toimintaa ja luomalla toimivat joukkovelkakirjamarkkinat pk yritysten käyttöön

hallituksen esitys siitä että tilattavat lehdet pannaan arvonlisäverolle hävittää työtä suomesta

tarvitaan lyhyellä tähtäimellä yrittäjyyttä lisääviä toimia aivan sieltä pienimmästä yrityksestä suurimpaan mutta sen lisäksi tarvitaan suomelle vielä ikään kuin semmoinen pitkä uusi tarina mitä kohti kurotetaan tässä epävarmassa maailmassa mistä löytyy se vientiteollisuuden uusi tulevaisuus

suomen eläinsuojelulaki varmistaa myös sen että meillä kasvatettavat porsaat saavat pitää saparonsa toisin kuin monissa muissa maissa

suomen talous sukeltaa ja keskustalla on vakava huoli suomen talouden ja maakuntien elinvoiman kannalta elintärkeitten liikennehankkeitten rahoituksesta ja toteutuksesta

kiireellisintä olisi tehdä päätöksiä joilla parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä puretaan työntekoa ja yrittämistä haittaavaa byrokratiaa ja edistetään uusiutuvaa työllistävää kotimaista energiaa

hallitus on leikannut rajusti kor jausavustuksia

puutuoteteollisuus biomateriaalit biokemikaalit siinä agendaa ja kehitettävää

siksi esitämme välittömänä toimenpiteenä että jos työtön päättää lähteä yrittäjäksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista jatketaan hänelle määräajan

te sanotte että ei sitä rahalla perusteltu mutta kyllä tämmöisenä tiukkana talousaikana jokaista päätöstä täytyy pohtia siltä kannalta lisäämmekö me sillä veronmaksajien kustannuksia ja kotihoidon tuen pakkokiintiöinti valitettavasti lisää myös veronmaksajien kustannuksia sen lisäksi että se kaventaa perheiden valinnanvapautta päättää itse lastensa hoidosta

keskusta uskoo tähän ja perää toimenpiteitä

viljelijä on vapautettava viljelemään hoitaja hoitamaan ja opettaja opettamaan

on rahoitettu toimintaa ja myös käytetty puhevaltaa unepin toiminnan ohjaamisessa

toissa päivänä liikenneministeri kyllönen kertoi eduskunnalle että koko vaalikauden liikennepolitiikkaa ohjaava selonteko perustuu virheellisiin tietoihin ja kaikki vuosikymmenen liikennehankkeet joutuvat uudelleenarvioinnin kohteeksi

ja meidän täytyy julkisia hankintoja teh täessä harkita sitä voiko kilpailutuksessa asettaa vastaavanlaiset hyvän eläinsuojelun tai ympäristönsuojelun vaatimukset hankintojen kriteeriksi

arvoisa puhemies

ja onneksi kaikki maailman asiat eivät ole pelkästään rahasta kiinni vaan kyllä sillä meidän osaamisella ja sitoutumisella on edelleen mahdollisuudet myös tuohon unepin toimintaan positiivisella tavalla vaikuttaa

mielihyvin palaan kyprokseen mistä puhuin

poistamaan vaellusesteitä kunnostamaan lisääntymispaikkoja kutupaikkoja siellä virtavesissä ja itse asiassa myös tällaisia ylisiirtolaitteita joihinkin patoihin tai voimaloihin pystytään rakentamaan niistä on hyviä kokemuksia ruotsissa ja suomesta löytyy kymmenkunta näitä jokia missä homma on pantu vireille

kiireelliselle toiminnalle olisi tarvetta koska talousennusteet heikkenevät ja vaikka hallitus on joka vuosi luvannut käännettä parempaan sitä ei ole kuulunut

samaten toinen alviin tehtävä muutos eli partureitten kampaamoitten pienkorjaamoitten tuntuva arvonlisäveron korotus aiheuttaa samalla tavalla työpaikkojen menetyksiä

se on vastaus siihen että energian tuonti syö yhä enemmän suomalaisia euroja

tässä on yksimielisesti todettu se että kyproksen pankkisektorilla on vuosien varrella ollut vakavia ongelmia

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

hallitus on kaikin keinoin hankaloittanut tilannetta

eikö kannattaisi tämä yhtälö miettiä sillä tavalla että annetaan perheiden päättää lastensa hoidosta itse annetaan heidän toimeentuloonsa se pieni lapsilisä kuten tähänkin saakka ja perutaan tuo pakkokiintiöinti

arvoisa puhemies

tämä edustaja niikon esille nostama kysymys on hyvin aiheellinen ja se tuli joitain viikkoja sitten esimerkiksi tuolla vuokralaispäivillä esille

sen sijaan edustaja kallin esittämä muutos siitä että ruuan arvonlisäveroa laskettaisiin helpottaisi tavallisen suomalaisen elinkustannuksia ja on mitä kannatettavin ehdotus